tämä on se ongelma

siunatuksi lopuksi minulla olisi oikeastaan ratkaisuehdotus tähän hallintomalliin joka tässä nyt näin voimakkaana aaltoilee

joko uskomme että jos emme olisi tehneet mitään niin olisimme joka tapauksessa selviytyneet tai sitten uskotaan että jos emme edelleenkään tee mitään niin selviydymme jatkossakin

kun perustetaan vastuukuntayhtymä vastuukunnan sijalle niin emmeköhän me voi olla kaikki yksimielisiä kun me oikeasti sitä jo nytkin olemme

siis se on suurempi summa ne valtuudet kuin on tähän mennessä annettu ja annetaan tulevaisuudessa

vasemmistoliitto ei ole toisin kuin edustaja yrttiaho täällä leikillisesti antoi ymmärtää kulkemassa kokoomuksen talutusnuorassa kapitalismin kaunista tietä

olisin äänestänyt paperiteollisuuden metsäteollisuuden metalliteollisuuden kilpailukyvyn puolesta ja olisin äänestänyt myöskin sen silloisen energiapaketin puolesta

nyt minulla on ollut kahdeksan vuotta aikaa seurata mitä paperiteollisuudelle on tapahtunut kun se ydinvoimala ei ole vieläkään valmis mitä sille silloiselle energiapaketille on tapahtunut

me olemme arvioineet että tässä tilanteessa se puolustaminen tarkoittaa sitä että meidän tulee kaikin keinoin yrittää torjua pankkijärjestelmän romahtaminen

minulle on tänä aikana syntynyt kolme lastenlasta joten on ollut aikaa miettiä myöskin tulevaisuutta ja on ollut aikaa myöskin miettiä itseäni kuinka vielä tässäkin iässä voi oppia jotakin

tästä syystä me puolustamme hallitusta tässä asiassa ja tulemme myöskin tästä syystä äänestämään luottamuslausetta hallitukselle

tätä on pitkään valmisteltu ja nyt se on täällä eduskunnassa käsiteltävänä

minähän olen ollut joskus ehdolla eduskuntaan ilmeisesti siitä päätellen kun nyt olen täällä ja olin myöskin viime eurovaaleissa ehdokkaana

valitettavaa vain on kuten edustaja mäntylä tuossa edellä totesi että lakiesityksestä on unohtunut lainausmerkeissä tai ilman nimenomaan kosteusvaurioiden aiheuttamien mikrobialtistusten sairastuttamien ihmisten asian saattaminen kohtuulliselle tolalle

voihan se olla että siihen liittyy joitain kytkentöjä mutta kun nyt tässä viimeiset sekä eduskunta että eurovaalit olen maksanut kutakuinkin omasta kukkarostani niin ehkä siinä ei suurta virheen mahdollisuutta nyt ole syntynyt

kuntatyönantajahan lopulta torppasi myöskin kokeilulakiesityksen jolla olisi voitu päästä hyvin eteenpäin ja pidän sitä aika lailla murheellisena koska nimenomaan kuntien omistamissa ja huoltamissa kiinteistöissä kosteusvaurioita on näyttänyt esiintyvän kaikkein eniten

kun se sote alue järjestää niitä palveluita pikku sote osana sitä isompaa sotea niin kyllähän se nyt on järkevämpää tietenkin että se järjestäjä on yhtenä päättäjänä sen isomman alueen päätöksiä tehtäessä mutta ei kaksinkertaisella äänivallalla niin kuin edustaja maijalan malli edellyttäisi

pikkasen olen ennenkin ihmetellyt edustaja ruohonen lernerin innostusta saattaa ilmoitusvelvollisiksi aivan kaikki

ei aivan kaikki ehdokkaat

olen luvannut ministeri hyssälälle kysyä tänä päivänä joka vuosi mitä lasten aseman parantamiseksi tehdään

minäkin sinänsä nyt olisin voinut ilmoittaa sinne mutta ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta ilmoittaa muuta kuin se oma tuloni ja kuntavaaleissa en voinut ilmoittaa vaikka olisin halunnutkin sitä vähäistä tukea jonka sain muualta koska se oli niin pieni

kuopan edelliseen puheenvuoroon

tässä helpotetaan työkyvyttömien työhönmenoa kun samalla työkyvyttöminä mutta ei työkyvyttömyyseläkkeellä on iso joukko ihmisiä jotka yrittävät ankarasti päästä sinne mistä nyt tätä pientä osaa työkyvyttömistä yritetään saattaa pois

mutta minusta ongelmaa vähentää kyllä se että minä olen aina ajatellut että nämä ilmoitukset pitää tehdä juuri siksi että jos tulee valituksi tai varasijalle eli pääsee käyttämään sitä valtaa niin silloin on hyvä tietää keneltä on tukea saanut että sitten voi arvioida seuraako siitä jotakin

se ongelma mihin ed

kuoppa viittasi eli työkyvyttömyyseläkehakemusten suuri hylkäysprosentti on todella iso ongelma

mutta jos ei tule valituksi niin ei myöskään pääse käyttämään sitä valtaa niin etten nyt ihan heti keksi minkälainen korruptio siitä sitten saattaisi ainakaan noin juridis muodollisesti syntyä

kaikki edustajat jotka nyt ovat joissain tekemisissä sosiaali ja terveyslainsäädännön kanssa olleet ovat päässeet henkilökohtaisesti tutustumaan niihin päätöksiin joilla työkyvyttömiä pidetään poissa eläkkeeltä

voihan se olla että sitten joissain myöhemmissä vaaleissa pääsee ja sitten osoittaa kiitollisuuttaan mutta jotenkin on semmoinen epäilys että esimerkiksi eduskuntavaaleissa joissa ehdokkaita on kuitenkin aika paljon tämä kustannushyöty suhde kaikkien tarkastamisen välillä ja sen korruptiouhan välillä on aika pieni

siis nekin joista suomen parhaat erikoislääkärit ovat todenneet että he eivät erikoissairaanhoitoa vaativan vaivansa vuoksi ole enää työkykyisiä ovat voineet ihmetellä oman kompetenssinsa arviointia vakuutusyhtiöissä

tässä suhteessa minusta on välttämätöntä että seuraavaan hallitusohjelmaan saadaan kirjaus jolla hoitavan lääkärin arviota työkyvyttömyyseläkkeen hakijan työkyvyttömyydestä preferoidaan merkittävästi nykyistä enemmän ja vähennetään vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäreitten jotka tekevät päätöksiään pelkästään papereitten perusteella valtaa

sen sijaan se energiaverojen korotus joka on kompensaatioksi tehty estää häntä työllistämästä

väitän nimittäin että työkyvyttömyyseläkehakemusten hylkäys on yksi niistä asioista jotka nakertavat pahiten suomalaisten ihmisten uskoa tämän maan oikeudenmukaisuuteen

kun minä olen täällä nyt kuunnellut tätä kokoomuksen julistusta siitä että tämä takuueläke kompensoi kaikki nämä veronkorotukset se on hieno asia niin kyllä se hurskastelun matka on pitkä siitä ed

zyskowiczin vihreästä paperista jota hän täällä viime kaudella heilutti kun hän vastusti ministeri hyssälän silloista takuueläkkeen korotusta

jaskariin sopisi tunnettu filosofi wittgenstein joka sanoi muistaakseni jotenkin siihen tapaan että wovon man nicht sprechen kann daruber muss man schweigen

hemmilä on periaatteellisesti aivan oikeassa mutta käytännössä on semmoinen pieni ongelma että valtiolla on kyllä kohtuullisen paljon saataviakin

itse asiassa tässä vielä pari vuotta sitten valtion saatavat olivat suuremmat kuin valtionvelka ja se on kyllä tässä teidän laskelmassanne otettava edelleenkin huomioon että me olemme pääosin kuitenkin velkaa toinen toisillemme

jaskari täällä ei ole varsinaisesti vaiennut mutta ehkä jostain olen olen olennaisin on aina jokin olennainen on jäänyt sanomatta

me emme enää kun varallisuusvero poistettiin tarkasti tiedä ketkä ovat velkaa kenellekin ulkomaille vai suomeen mutta valtaosa velastamme on kuitenkin keskinäistä velkaamme ja siinä on kysymys vain tulonjaosta se ei ole niin huolestuttavaa

viitanen viittasi

valitettavasti uskollisuuteni nyt on alkanut horjua ellei suorastaan järkkyä

olen voinut puolustaa hallituksen vaikeitakin päätöksiä siksi että hallitusohjelmassa sopimamme mukaisesti köyhiin ei ole koskettu

niistä aika monta on ollut myöskin korkotuella rakennettuja arava asuntoja ja siltä pohjalta uskallan kohtuullisella varmuudella sanoa että juuri se että kun rakennuttajat tietävät että nykyisillä korkotukiehdoilla rakennuttaminen johtaa niin kalliisiin vuokriin että asuntojen ylläpito vuokralaisten saaminen ja vuokralaisten maksukyky on rajoittunutta ei uskalleta lähteä liikkeelle

nyt kosketaan ja tässä kulkee raja

täällä on väitetty että reuma kaatui siksi että olemme lapioineet rahaa eurooppaan

tässä on kysymys arvokysymyksestä siitä olivatko lapsilisäleikkaukset olivatko indeksien jäädytykset oliko lääkekorvausjärjestelmän uudistuksen romuttaminen aivan välttämätöntä

reuma kaatui kilpailukyvyn puutteeseen kuten kreikkakin uhkaa kaatua

kun aikanaan kirjoitan muistelmani ajasta täällä eduskunnassa niin ainakin kaksi asiaa tulen sinne sisällyttämään

siinä eivät riitä rahoitukselliset toimenpiteet ovat osa uuden jopa ääntä sai kun tää on siis joita on jo tähän mennessä hallitus tarjonnut

kun täällä on nyt vedottu siihen että köyhiin ei kosketa koska toimeentulotuki korvaa tämän niin oletteko te nyt ihan selvillä mistä te puhutte

avustukset ovat vielä parempia

me yritämme estää sitä että se vaje kasvaisi jatkossa entistä enemmän

viitanenkin täällä viittasi eli korkotuen ehdot

ensimmäinen on eräs helsinkiläinen kokoomuksen kansanedustaja joka puolusti ja puolustaa ymmärtääkseni edelleenkin erinomaisen ansiokkaasti julkista terveydenhuoltoa jopa siinä määrin että hän ei näytä aina huomaavan että jotkut muutkin haluavat sitä puolustaa etenkin jos sitä puolustetaan eri tahdissa hänen oman puolueensa kanssa

sehän tarkoittaa sitä että

siitä ei pääse pois

jos sitten sen seurauksena eduskunnasta putoan tai täältä muuten poistun niin ehkä pääsen sitten joskus toteuttamaankin niitä paremmilla korkotuen ehdoilla

puhemies

edustaja kiviranta eiköhän nyt kuitenkin yhdessä voida todeta että olisi kohtuullista kun tässä yhteiskunnassa nyt meiltä kaikilta vaaditaan uhrautumista ja kun sitä erityisesti on aina vaadittu niiltä kaikkein köyhimmiltä joitten oma varallisuus ja tulot eivät ole oikein elämiseen riittäneet ja sitten sosiaalietuuksien heikentämisestä jälleen vähintäänkin implisiittisesti puhutaan niin me nyt voisimme sopia että ehkäpä näitä suuria omaisuuksia ja tuloja saavien jotka etenkin perinnön osalta eivät oikein itse ole millään tavalla olleet vaikuttamassa sen oman varallisuuden lisääntymiseen sen syntymiseen muuten kuin geneettisen perimän kautta on nyt hyvä osallistua näihin yhteisiin talkoisiin

edustaja anttilalle on ehkä todettava että kun entisenä tarkastusvaliokunnan jäsenenä jätin ansiokkaan seuranne niin tuli mieleen että jos te olitte niin pettyneitä siitä kun ette tapaa minua enää niin jos jäi jotain muuta

arvoisa ministeri kertokaa nyt edustaja saarakkalalle ja kaikille muillekin jotka eivät tiedä mitä vanhuspalvelulakiin oikeasti on tulossa muutakin kuin vain se mitoitus joka sinne tulee jos on tullakseen

koska ed

jos te tästä vastalauseesta jonka olen jättänyt lain hylkäämiseksi onnistutte päätymään siihen että kannatan suomalaisen terveydenhuollon siirtämistä kansainvälisten pörssisijoittajien käsiin niin kyllä minun on pakko epäillä että te ette nyt ole ihan kaikkea ymmärtänyt

kyllönen edellä esitti tämän lakiesityksen sekä hyvistä että huonoista puolista laajan ja kattavan esityksen niin yritän tiivistää tämän vain keskeisimpään kohtaan

keskustelu

kun ed

laxell totesi pitämässään puheenvuorossa että viittomakieli on kuurojen äidinkieli niinhän se on

on kyllä pakko ihmetellä edustaja kiviniemen puhetta perusturvasta edelleenkin

se toinen asia minkä tulen sinne kirjaamaan on se että minäkin olen ollut kaikenlaisissa poliittisissa sotatoimissa mukana mutta kyllä tämä terveydenhuoltolain säätäminen noin sivusta seuraten oli ehkä yksi mielenkiintoisimmista sotatoimista kahden kyseisen ministeriön ministerin välillä

hallitusohjelman erittäin keskeinen kirjaus oli nuorten syrjäytymisen köyhyyden ja terveyserojen kasvun estämisen yhteisprojekti

valtakunnanihmettelijälle totean vain että se että ulkoasiainvaliokunnan ja talousvaliokunnan puheenjohtajat eivät ole täällä saattaa johtua siitäkin että heidän luettuaan sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön jossa yksityiskohtaisesti kumotaan heidän esittämänsä kaikki perustelut kantti ei kestänyt enää tulla tänne

työttömyysturvaa parannetaan asumisturvaa parannetaan toimeentulotukeakin parannetaan

kertoisitteko ehkäpä vaikkapa molemmat ministerit jos tarvis on miten tämä hanke on nyt ministeriöitten välillä ja sisällä edennyt

mikä on se ongelma joka nyt pitäisi korjata

me tuemme ihan lämpimästi teidän esitystänne työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamisesta

toisekseen tämä valtakunnanihmettely on silläkin tavalla kummallista kuten on ollut kaikkien kriitikkojen ihmettely että meillä oli etukäteistietoa mitä tapahtuu kun tällainen laki säädetään

siinä taistossa sekä ministerien että erityisesti ministerien avustajien ja läheisten kansanedustajien ottaessa mittaa toisistaan siis hallituksen sisällä opposition edustajien oli parempi pysyä ihan säällisen välimatkan päässä ihan oman turvallisuuden vuoksi

ja jos se tie aukeaa ilman että onnistumme sitä patoamaan niin historia ei ole kyllä meitä hyvällä katsova

tässä salissa tietysti toisinaan lähetekeskusteluja ja vähän muitakin keskusteluja kuunnellessa tulee mieleen että tämä saattaisi olla oikeastaan ihan käyttökelpoinen säännös

tämä oli kolme vuotta voimassa

silloin se olisi ehkä voinut mennä läpi

kyllä minä tietysti ymmärrän että tässä on jotain välillä tapahtunut mutta ehkä nyt kuitenkin rehellisyyttä kannattaisi hieman harrastaa

sen seurauksena nyt ollaan sitten tilanteessa jossa ei saatu terveydenhuollon rahoittamisen järjestämislakia joka kuten sosiaali ja terveysvaliokuntakin toteaa olisi ehdottomasti pitänyt saada aikaan